pitää muistuttaa myös että hallitus on tehnyt sellaisiakin päätöksiä joita oppositio tukee näin on ainakin ymmärtänyt työelämä katketa kakskymmentä vankia kun hanke jossa nimenomaan konepajalla kauppaa näitä hyviä käytänteitä sinne kentälle niille työpaikoille varsin

arvoisa puhemies

nyt me keskustelemme lapsilisistä ja lapsilisien leikkaamisesta ja me tarjoamme vaihtoehtoa niitten leikkausten tilalle

ei siellä tapahtuu oikeasti se vei millä alalla väheksymättä työterveyslaitoksen toimintaa kyllä se loppupeleissä tapahtuisi ja työpaikalla sinne pitää vaasa rajala katetun

esteri mäntylä otitte aivan oikein esiin kysymyksen siitä työhyvinvointi on keskeinen asia johon pitäisi kiinnittää huomiota työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan pitkät sairaslomat ovat ne asiat joiden kautta pystyttäisiin sairauspoissaolokustannuksia vähentämään kaikista tehokkaimmin turvaamalla hyvä hoito ja turvaamalla hoitoon pääsy sekä satsaamalla kuntoutukseentyöhyvinvointiin selkeitä siteeraa tai sitten niitä ihan tavallisia ahkeria työntekijöitä jotka säestää flunssaa ja saavat tartunnan esimerkiksi lasten osastolla työskennellessään ja sitten

vaihtoehtoja kyllä löytyy

työsuhde etuna menettämään tämän yhden työpäivän aina jokaisesta sairauspoissaolojaksosta

miksi ei keskitytä olennaiseen siihen että vähennetään sairauspoissaoloja näiden pitkien sairauspoissaolojen kautta siten että siinä tarvikkeeltä leikataan pää pois kun satsataan työhyvinvointiin ja siihen että ihmisille turvataan hyvä hoito kuntoutus ja saatetaan siitä voi palata ajoissa

nämä asiat eivät sinällään toisia sulje pois tämän saadessa sairaspäivän poissaoloa sieni tämä on yksi toimenpide hallituksen

ja monet näistä pitkistä sairauspoissaoloista johtuvat nimenomaan esimerkiksi siitä työpaikkakiusaamisesta johon tässä me ei valitettavasti eija poliittisessa keskustelussa juurikaan kiinnitetty huomiota

herra puhemies ja pääministeri mäntylä otitte juuri esille sen asian josta itsekin olisin halunnut kysyä jopa kiusaamiseen joka

tänään harmi suomalaisessa työkentässä milanin ohessa varmasti niin huijattu ja siitä että työ ja toimintamalleja sillä työpaikalla ei ole kuinka nämä suuret ja paha

arvoisa puhemies

suomella olisi mahdollisuus nousta puhtaan energian mahtimaaksi

mistä syövät naisia saataisiin nostettua päivänvaloon millä tavalla hyvä hallitus nyt tätä asiaa mahdollisesti olette ryhtymässä sitten evästämään eteenpäin että näitä toimintamalleja saataisiin sinne ja sinne työkentälle ja siellä ne oltaisi tilanteessa missä vain luottamusmiehet jäähtyä selluvaltuutetut ja työntekijät keskenään näitä asioita

järjestelmä on ollut voimassa viime keväästä ja alalle kauan odotettujen investointien valmistelut ovat hyvässä vauhdissa

erityinen odotus uusien vientituotteiden syntymisestä kohdistuu puun ja erilaisten biomassojen jalostamiseen energiaksi ja muiksi tuotteiksi

pisin sota ja raadollisista asioista ja

ihmiset pyytävät niin hädissään olla mitään voimme tehdä tämän vakavan ongelman esiin nostamiseksi

ei se mitä hallitus nyt tälle asialle ryhtyy tekemään intelsatiaisten

pää työsuojeluosasto joka on yksi oleellinen toimia tässä kokonaisuudessa niin heidän kanssa olen käynnistänyt johtanut tämänkin asian puitteissa myöskin tätä vahvaa yhteistyötä ja uskon että sieltä me lähdemme omalta osaltaan niitä keinoja mutta kesä on paljon muitakin toimijoita joita me tarvimme tähän kokonaisuuteen mukaan ja ne on nimenomaan juuri niitä

leikkaukset uusiutuvasta energiasta ovat lyhytnäköisiä

jotka omalta osaltaan huolehtivat siellä työpaikoilla siitä että selässä työhyvinvointiin aidosti

suomen eduskunta hyväksyi viime syksynä uusiutuvan energian edistämistä koskevan kunnianhimoisen lainsäädännön pääministeri matti vanhasen hallituksen esityksestä

no sitten varma asia on nimenomaan nämä kärkihankkeet eli niiden kautta meillä on mahdollisuus muuttaa niitä käytäntöjä ja ja myöskin löytää niitä panostuksiasatsauksia sinne ja pystyä jalkauttamaan niitä toimintamalleja sitä ennaltaehkäisyä varhaista puuttumista siinä työterveyshuollon rooli tulee olemaan erittäin

minä pidän anteeksi edustaja nylander suokaa anteeksi s

varmasti totun siihen että olen neljään keenan ei muuten päähäni

arvoisa puhemies

mielestäni

oikeista asioista että teemme tuetaan suomalaisia jaksamaan työelämässä ja puutaan ja hyvinvoinnista ja viitteen siitä voidaan kehittää mutta eilen keskustelimme tässä pitkään ja hartaasti

veronmaksajien kannalta syöttötariffiinkin oikeutettujen olisi tarkoituksenmukaisempaa jäädä kiinteän tuotantotuen piiriin jos sellainen jatkuisi

kaiken lisäksi syöttötariffijärjestelmää valmisteltaessa alan toimijoille tehtiin selväksi että siirtyminen syöttötariffiin olisi mahdollisuus ei kiinteän tuotantotuen lopettamisesta seuraava tosiasiallinen pakko

miten tuetaan suomalaisia jaksamaan näkee hyvin vai

koska mun mielestä se olisi yhtä hyvin voinut olla verbiksi se ei ota tästä paketista eli pääomaa ja hän vielä omaan weizman asettua enää lentäneekaan oo muuta lakia ei me teemme liittyviä aapo arbetsmark täyden tiivis seija hovin tiedotteen elämää tuottaa tarvitsee mielestään olla selvillä ja ohjaa tellääsi ja venäjän ehtootaan vasta värjärin suot jäämään suomeen vielä alle

herra puhemies

pahoittelen että yk vieraiden vuoksi en ole päässyt keskustelua kuulemaan enkä tiedä ihan tarkkaan mistä tai missä sävyssä täällä on puhuttu mutta palautan mieliin sen että olemme monilla mittareilla mitattuna nyt nousukauden huipulla

arvoisa puhemies että mä osaa päästää hallituksen esityksestä jää aina vähemmälle huomiolle eli olemme tehneet vaan varsin vahvan muutos turvapaketin osana tätä kuusta kustannuskilpailukyvyn parantamista siellä on muutostilanteeseen pää joita tulee nyt yhä enemmän työelämän muutokset ovat nopeita ja siellä on yhden kuukauden palkkaa vastaava summa työntekijälleen työllistämistä edistävään koulutukseen ja sanotaan että massairtisanomistilanteissa jää myöskin työterveyshuollon merkitys korostuu ja tässä paketissa on kuuden kuukauden etuus työnantajalle pakollisena määrätään nyt siinä tilanteessa kuin tuotannolliset ja taloista syistä irtisanotaan ja työterveydenhuolto jatkuu kuusi kuukautta kesätyöntekijälle vaikeassa tilanteessa ja samassa paketissa myöskin olemme korjanneet jo pitkään pöydällä olleen vanhemmat vanhemmuuden kustannusten tasausten naisvaltaisia

esitys sähkön kiinteän tuotantotuen lopettamisesta on nurinkurinen ja täysin väärä myös uusiutuviin energialähteisiin investoiville

kreikassa eurostatin mukaan on euroopan unionin korkein työttömyys ja suomessa työttömyys kasvaa jäsenmaista nopeimmin

me olemme seitsemän vuotta selitelleet tätä asiaa nokian romahduksella paperiteollisuuden haasteilla venäjän talouden ongelmilla ja venäjän kaupan tilanteella

eli jatkossa lainaa tai takauksia annetaan kriisimaille vain jos niille on olemassa vakuus ja joku vielä täydensi että täysi vakuus

kiitos puhemies pekkanen

mutta tämä on osa tätä hallituksen kilpailukykyä pakettia ja muistan siitä että työmarkkinaosapuolilla on edelleen mahdollisuus sopia siitä miten näitä tavoitteita saavuteta mutta

julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön ja samalla huolehdittava peruspalveluiden tuottamisesta

jos taas takaajana olen saamassa vastavakuuden ja se on täysi vastavakuus niin selventäkääpä tätä mikä on tämän vastavakuuden rooli ja mitä se käytännössä tulisi olemaan

se millä tämä tehdään ainoa oikea toimi joka pitkäaikaisesti rakenteellisesti vaikuttaa on se että me palautamme suomalaisen työn kilpailukyvyn

tähän hallituksen kaavailu liittyy paljon väärinkäsityksiä kun seuraa julkista keskustelua niin näyttää siltä että ajatellaan että täällä hallitus väittää että ne ihmiset jotka jäävät sairauslomalle jäävät aiheettomasti

tässä hallituksen ajattelussa päästä ei ole kyse ei kyse on itse asiassa riskin jakamisesta jos meillä on työntekijä saanut flunssan tai loukannut jalkansa lenkkipolulla niin onko se tule kohtuutonta että työntekijällä olis

tähän juuri kilpailukykypaketti tähtää koska työmarkkinajärjestöjen kanssa kolmesta yrityksestä huolimatta emme päässeet edes tavoitteesta yksimielisyyteen

siitä sairauslomasta eikä koko riski oli esillä yrittäjällä tästä on kyse että onko se oikein että yrittäjällä on koko riski ja työntekijällä ei riskiä tässä suhteessa lainkaan

miina arvoisa puhemies se tämä on juuri c en näe miten tässä edusti edustaja toi esiin en lähtenyt ylittämään lapsen nimeä tässä ettei mene vain

ongelma on se tai sanotaan että sehän ei ole ongelma että yritykset tekevät hyvää tulosta mutta se on ongelma että yritykset eivät työllistä suomessa ja eivät investoi suomeen koska tällä hetkellä suomen kilpailukyky on sillä mallilla että suomeen ei investoida vaan nämä investoinnit suuntautuvat suomen ulkopuolelle ja tähän meidän pitää tehdä nyt yhdessä toimia

kyllä on yritetty kolme kertaa itse asiassa neljäs kerta on tällä hetkellä jo menossa

siellä on myöskin työnantajilla erittäin suuri vastuu siitä että kuinka he pitävät omalta osaltaan huolen siitä että työntekijät ja

todella toivon että nyt tämän muutaman viikon aikana kun ikkuna vielä on auki ennen kuin nämä lait annetaan eduskuntaan ja juna lähtee etenemään sieltä tulee nyt sellainen ehdotus joka osoittaa sen että pystymme sopeutumaan kilpailukyvyn vaatimuksiin emu olosuhteissa

niin kuin tuossa kyseisessä haastattelussa jonka jokainen voi lukea internetistä sanoin se on kymmenen vuoden ajanjaksolla kymmenen vuoden ajanjaksolla

ja kaikkien osapuolten vastuulla ei pelkästään hallituksen toimenpiteiden ei pelkästään ministerin tai ministeriön vaan myöskin myöskin työnantajien tehtävä ja rooli tässä kokonaisuudessa on erittäin

jos joku

tällä on tuotu esiin esiin

oppositio ei päivisin he tämän sairaspäiväuudistuksen johtuvan siitä että tässä nyt metsästetään krapulasaikulla ole

ja kyllä minä toden totta ihan vähän sitä ei näiden teiden lomassa edustaja heinonen käytti täällä puheenvuoron jossa pohti niitä seitsemäätoista prosenttia

se on varma asia

tämä on yksi pieni osa kilpailukyvyn paranemisessa

nyt meidän pitää löytää niitä kasvun eväitä

joskus ilmoittaneet olleensa aiheettomasti pois pois töistä pohtimatta lainkaan niitä kahdeksankymmentäkolmea prosenttia suomalaisista jotka eivät sitä ole ollut puoleen ja jouluhuumassa palomiehet jotka sen yhden palkattoman vuorokauden aikana saattavat menettää kolmen päivän palkan tai nämä edellä mainitut pitkäaikaissairaat jotka saattavat menettää tilinauhaltaan satoja euroja yhden kuukauden aikana ja kehittää musta semmoista riskinsiirtoa joka olis millään lailla järkevää kohtuullista oikeudenmukaista ja kun se ei edes naimi tutkimusten muka

maanantain työpäivässä kiitoksia ministerille mukanaolosta konkreettinen ala mistä niitä esimerkiksi löytyi oli biotalous

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

suomen suhteellinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen se ei ole se suurin murheemme tällä hetkellä mutta velkaantumisvauhtimme on se meidän murheemme

ei tämä hallituksen vaihtoehtokaan vielä tarkka ole otsikkotasolla liikutaan

edustaja rinteelle vastaan uudelleen

siinä on listaamattomien yhtiöiden osalta kaksiportainen malli joka tekee sitten tilaa pienten listattujen yhtiöiden osinkojen verovapaudelle verrattuna hallituksen malliin

niilä aloilla joilla ei ole mitään työehtosopimusta ja joilla ei noudateta työehtosopimusta työsopimuksella voidaan edelleenkin sopia lomarahasta tai sen maksamisesta niin kuin tähänkin saakka

tämä on kymmenen vuoden urakka

nyt tarvitaan poikkeuksellista yhteistyökykyä tältäkin joukolta

eli tämä on se meidän ongelmamme ja sen taustalla on menetetty kilpailukyky

mitä tulee tuohon kauppalehden haastatteluun niin puhuin siinä listaamattomien yhtiöiden osingoista ja totesin silloin kun hallituksen malli oli vielä epäselvä että nykyinen malli on toimiva ja se ottaa monet monet siinä silloin olleet puutteet huomioon kuten esimerkiksi työtulon muuttamisen pääomatuloksi ja niin edespäin

pää ja käsi ei jaa niitä ole vielä tutustunut ruotsia esimerkkinä siitä tehtyihin eli

ei jos on sovittu

edustaja haatainen kysyi julkisesta sektorista

mitä tulee tähän valtion omaisuuden myyntiin niin meidän ongelmamme on se että meidän tuotekehityksemme innovaatioprosessimme toimii hyvin mutta se hyötysuhde mikä muuttuu suomalaiseksi työksi ja työpaikoiksi täällä on huono ja siihen kohtaan me tarvitsemme rahaa ja tämä rahastoesityksemme tarttuu juuri siihen että tämä hyvä innovaatioprosessi ei valuisi ulkomaille ulkomaalaiseen omistukseen ja ulkomaiseksi työksi toteutettavaksi jossakin muualla vaan suomalaiseen työhön täällä ja siihen me tarvitsemme kertaluokkaa suurempaa rahastoa kuin mitä hallitus nyt esittää

mutta kuten sanottu tämä on yksi päätös yksi osa hallituksen pakettia ja se ei silti sulje pois se ei ei siinä ei sulje pois niitä muita asioita joita tässä nyt on tuotu esiin että kyllä me kannamme huoltaa työntekijöiden jaksamisesta työhyvinvoinnista aivan varmasti monella eri sektorilla tiedostamme kyllä että

kansantaloudelliset vaikutukset on jos me emme huolehdi työssä jaksamisesta tai

tämmöisinä taloudellisina aikoina me tarvitsemme uusia yrityksiä

yksi suurimpia ongelmia esimerkiksi nokialta irtisanotun insinöörin yrityksen perustamiselle on se että samalla kun ryhtyy yrittäjäksi putoaa sosiaaliturvan ulkopuolelle

maakunta vastaa erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta ja erikoisen vaativa sairaudenhoito ostetaan samalla tavalla näiltä erva alueilta kuin tähänkin saakka

tuolla oulussa on kokeiltu sellaista projektimallia jossa yritysidean päälle voisi tämmöinen työpaikkaa vaille jäänyt henkilö lähteä yrittäjäksi ilman yrityksen perustamista

suuruusluokasta tässä on nyt se käsitysero

siellä ei ole mitään rakenteita tälläkään hetkellä hallintorakenteita vaan se ostetaan sieltä maakunnasta niin kuin tähänkin saakka ei ole kolmatta tasoa

jotka sairauden henkisen tai

omat eivät yksin sairauslomalla vaan kokonaan syrjässä työelämästä tiedämme että me menetämme jatkuvasti päteviä ihmisiä työelämän ulkopuolelta siksi että

käytänteet ja asenteet ovat suomessa yhä sellaiset monen hallituskauden tavoitteiden ja

kysynkin ministeri häkämieltä

olisiko mahdollista saada tekesiä tai muuta yhteiskunnan rahaa tällaiseen malliin mukaan missä yrityksen perustamista siirretään hieman eteenpäin ja testataan ensin työsuhteessa projektimallilla yritysidean kestävyys

pääministeri katainen täällä myönsi että tarvitaan yhteistyötä ja kun tarvitaan yhteistyötä niin yhteistyö tarvitsee aina jonkun rakenteen